sekin on todella iso summa mutta en tiedä onko se liian pieni vai liian suuri

osasyynä ongelmiin on ollut se että aikanaan lentoyhtiöillä oli monopoliasema pääkaupunkien välisessä liikenteessä mutta halpalentoyhtiöt ovat tulleet markkinoille ja tuhonneet tavallaan kannattavaa liiketoimintaa alentamalla hintoja

nyt kuullut ehdotukset ovat aivan oikeita mutta tekisi mieli sanoa

harmaalla taloudella näyttää olevan taipumusta kasaantua ei sitä esiinny tasaisesti ja sillä on erityispiirteitä

kerroksessa olevassa kokoushuoneessaan välittömästi tämän istunnon päätyttyä valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

sen taustalla on varmaan se että verokohtelut eri maissa poikkeavat niin merkittävästi toisistaan että ehkä pidemmän päälle eri valtiot joutuvat vielä pohtimaan kannattaako korkeata verotasoa yrittää koska seurauksena on ensi vaiheessa varmasti verosuunnittelua mutta seuraavassa vaiheessa myös toimipaikkojen siirtymistä

arvoisa herra puhemies

olisi myös yhteiskunnan kustannusten kannalta järkevää sallia nuoremmille normaalin auton henkilöauton tai pakettiauton kortti juuri näiden turvallisuusongelmien takia koska nämä loukkaantumiset jotka tulevat kevyillä ajoneuvoilla voivat olla erittäin kalliita ja voivat viedä nuoren ihmisen koko elämän

muistan elävästi kuinka ehkä viisi kuusi vuotta sitten edustaja osmo soininvaara kirjoitti suomen kuvalehdessä artikkelin joka koski niiden ihmisten työllistymistä jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa

ettei nyt vain olisi käynyt niin että näissä kansainvälisissä sopimuksissa ei eritellä sotilastarkoituksiin käytettyjä aseita metsästystarkoitukseen käytetyistä aseista joihin kuuluu muun muassa jousipyssy jos näin kansanomaisesti haluaa sanoa

osasyynä siinä verosuunnittelussa on varmasti sekin että suomen teollisista työpaikoista on siirtynyt aika paljon maan rajojen ulkopuolelle

energiapolitiikan eri tavoitteiden yhteensovittaminen on mahdollista kun hyödynnämme laaja alaisesti kustannustehokkaita kotimaisia ja vähäpäästöisiä energianlähteitä

oma lukunsa on sitten ehkä niiden yrittäjien kohtalo jotka ovat joutuneet konkurssiin jonka jälkeinen elämä suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole helpoimpia ollenkaan

hän esitti ajatuksen jota ei ole juuri kehitelty

toisaalta suomea ei tule kurjistaa alimitoittamalla ennusteita tulevaisuuden energian ja sähkön tarpeesta

lähtökohtana oli se että jos henkilö ottaa vastaan työtä joka vastaa hänen suorituskykyään mutta jonka palkka on myös sen mukainen käytännössä tuntuvasti alle työehtosopimusten valtio korvaa tämän lopun työehtosopimustasoon asti jolloin nämä ihmiset jotka nyt syrjäytyvät usein pysyvästi pääsemättä edes vuokratyön kautta työpaikkoihin kiinni saataisiin työmarkkinoille

luulen että tässä nyt täytyisi jonkun katsoa tämän säännöksen perään ja yhdyn täällä esitettyyn huolenaiheeseen että tässä menee nyt taas lapsi pesuveden mukana

on menetetty aika paljon niistä luontaisista toimintaedellytyksistä ja jos ulosottomies on jatkuvasti ahdistelemassa niin harmaan talouden mahdollisuudet tulevat varmasti jossain vaiheessa mieleen ja silloin kun asiakas ei vaadi kuittia niin sekin mahdollisuus on sitten sitäkin helpommin hyödynnettävissä

kun rakennusten suojelu leviää yhä useammalle alalle olisi jälleen kerran pohdittava myös sitä että kun yhteiskunnallinen intressi on tässä suojelun perusteena voiko olla edelleen niin epäoikeudenmukainen ratkaisu että kiinteistön omistaja joutuu vastaamaan kuitenkin arvonmenetyksestä omista varoistaan tai käyttötarkoituksen rajoituksista omista varoistaan

siltä varalta että liikenne kasvaa tai suomella on muita intressejä suomen valtio on pyrkinyt tekemään kaikkien mahdollisten osapuolten eri valtioiden kanssa sopimuksia jo tähän asti

jos olen oikein ymmärtänyt kyseisessä artikkelissa osmo soininvaara totesi että tämä järjestelmä on käytössä ellen nyt väärin muista yhdysvalloissa voi olla jossain muuallakin ja tällä ikääntyneet työkykynsä osittain menettäneet vajaateholla työskentelevät tällaiset pääsisivät työmarkkinoille

kotitalousvähennys on varmasti vähentänyt kotitalouksien harmaata taloutta rakennusalalla tehdyt toimenpiteet ovat vähentäneet sitä mutta pahinta tässä kaiken kaikkiaan on ehkä se että ne yritykset jotka ottavat harmaan talouden kilpailukeinokseen eivät juuri ole kiinnostuneita ylipäätänsä kirjanpidon avaamisesta eivät sen päättämisestä eivät tilintarkastajasta eivätkä muustakaan hallinnollisesta taakasta joka normaaliin liiketoimintaan sisältyy

ovat tulleet ajonopeutta säätävät piirturit jotka mittaavat käytettyä ajoneuvon aikaa ja matkaa mutta ihan viime aikoina myös nukahtamista estävät laitteet jotka pohjautuvat videointiin ja siihen kuinka silmän liike kuljettajalta mahdollisesti umpeutuu tai jotain muuta vastaavaa

pitäisikö jotenkin yhteiskunnan tulla nykyistä voimakkaammin tukemaan sitten niitä omistajia jotka joutuvat suojelukohteen omistajana ylläpitämään sitä

osasyynä on varmaan se että helsinki vantaan lentoasema aasian liikenteessä on erittäin kilpailukykyinen niin kauan kuin suomen finnairilla on ylilentolupa ilmeisesti ainoana länsimaisena lentoyhtiönä ja sitä kautta kannattaa ylläpitääkin tätä monopoliasemaa ja sitten kun sitä kautta voivat muutkin yhtiöt ehkä lähettää matkustajan niin siinä on myös välillisesti etua suomelle

toki turpeen ympäristö ja erityisesti vesistövaikutukset tulee saada kuriin

ainoa minkä oikeastaan uskon on se että sen yrityksen tai hankkeen joka sitten saadaan kiinni harmaasta taloudesta kassassa ei ole kyllä valtiolle tilitettävää rahaa

mutta se lentovarmistus ja lennonjohto on pääosin keskitetty jo eu sopimuksen myötä brysseliin aluelennonjohto on jäänyt tänne

ne on menneet ihan muihin tarkoituksiin ja kadonneet horisonttiin ennen kuin verottaja tai viranomainen pystyy tekemään lainvoimaisen päätöksen jolla se perittäisiin

mutta siinä samassa yhteydessä suomen viranomaisten huolimattomuutta tai heikkoutta suomen lennonjohdon kustannuksia lisättiin merkittävästi mikä välillisesti heikentää alueellisten lentoasemien toimintaedellytyksiä

niin kauan kuin suomessa toimii laillinen luotettava oikeusjärjestelmä ja poliisikin niin suomessa tämä harmaa talous on kilpailijamaihin nähden onneksi vaatimatonta

omalta osaltani pitkään kreikassa matkailleena voin sanoa että saattoi mennä pitkän aikaa ennen kuin viranomaiseltakaan sai kuittia

valtion tulee edesauttaa esimerkiksi liikenteen siirtymistä hybridi ja sähköautoihin jotta saadaan kriittinen massa tämän autokannan nopeaan kasvattamiseen

kaiken kaikkiaan asia on monimutkainen eikä pidä laskea sen varaan niin kuin tässä näyttää hallitusohjelmassakin olevan että kiristämällä harmaan talouden tarkistuksia saataisiin valtion kassaan

kun huolehdimme energiantuotannosta joka varmistaa energian saannin kohtuuhintaisuuden ja vähäpäästöisyyden on meillä tässä asiassa enemmän voitettavaa kuin hävittävää

sanoisinko että ehkä se ehkäisee ennakolta ja tuo sitä kautta valtion kassaan mutta sitä että tässä harmaan talouden oikeusprosessissa syntyisi satojen miljoonien tulovirta valtion kassaan pidän toiveajatteluna enkä usko siihen

pääomaverotuksessa bisnesenkeleiden kannalta yritysten exitit eli ulosmyynnit jaksottuvat hyvin syklisesti ja kun vähennyskelpoisuus on vain saman vuoden aikana niin tuntuu aika tehottomalta

haluan vain korjata sen että kyllä suomen verolainsäädäntö lähtee siitä että jos joku toimenpide tehdään vain veron välttämiseksi niin se on laiton ja mitätön

taantuman aikana yrityksillä on suuria ongelmia ehkä sen verran tehdä tulosta että voisivat tehdä yksinkertaisenkin poiston

seurattuani valiokunnassa tätä keskustelua tuli mieleen että kuinkahan paljon tässä todellisuudessa liikkuu sellaista rahaa josta verottaja ei ole päässyt osalliseksi lainkaan

edellisessä tarkastusvaliokunnassa käsiteltiin harmaa talous varsin syvällisesti ja saatiin myös aikaan merkittäviä muutoksia jotka ovat jo vaikuttaneet ruotsin lainsäädäntöön

edustaja niikko taisi viitata tähän että sitten tämä raha saattaa muuttua työpanokseksi ja jää näiden laskelmien ulkopuolelle

sanon että se talous on kaksinkertainen verrattuna suomeen ja kansainvälinen kauppa ehkä kolminkertainen joten verotarkastajien määrä on oikeassa suhteessa suomessa ja ruotsissa jos katsotaan sitä tarkastettavaa volyymia

intialaisissa on sellainen erityispiirre todennäköisesti geneettisessä perimässään että he ovat matemaattisesti aivan poikkeuksellisen lahjakkaita

se on minun mielestäni erittäin arveluttava ja näköjään yleisesti hyväksytty tapa välttää veroja

se että maahan saadaan yleispalveluun pohjautuva uusi jakelujärjestelmä langaton verkko mahdollistaisi myös postipalveludirektiivillä nyt rajatun toiminnan uudelleenarvioinnin

se johtuu todennäköisesti todella siitä että heillä on tällainen geneettinen perimä ja atk alalla nämä intialaiset koodarit ovat kyllä huippuja

ensimmäisen luokan kirjeistä suuri osa varmaan jatkossa siirtyy laajakaistalla asiakkaalle välitettäväksi ja tässä suhteessa euroopan unionin postipalveludirektiivi tavallaan vanhenee nopeasti

he ovat suomalaisen teollisuuden kannalta erittäin tärkeitä tukihenkilöitä niin siellä intiassa kuin täällä suomessakin ja olisi toivottavaa että nämä kaupalliset ja työvoiman siirtymisen ynnä muut esteet olisivat mahdollisimman matalan kynnyksen takana

arvoisa rouva puhemies

verottaja tulkitsee rahanarvoiseksi eduksi myös työpanoksen ihan niin kuin vuosikymmeniä verottaja on tehnyt

sen sijaan vaalirahoituksen tukitoiminnoissa ammattiyhdistysliikkeen työpanos jolta maksetaan myös samalta ajalta palkka on kokonaan verotuksen ulkopuolella

ja kun suomen teollisuus pyrkii niin korkean osaamisen tuotteisiin jossa luonnontieteellä on merkittävä lähtökohta niin on todella suotavaa että suomen ja intian väliset suhteet olisivat hyvät tässä mielessä

kansallisesti olisi myös ehkä välillisesti hyötyä siitä että verkkoliiketoimintaan tarvittavien laitteiden ohjelmisto ja markkinat avautuisivat jälleen kerran toiselle tasolle ja suomella olisi tässä merkittäviä mahdollisuuksia

kaiken lisäksi intialaisten kotikieli hyvin useassa tapauksessa on englanti joka on kansainvälisistä kielistä tällä hetkellä merkittävin työkieli

arvoisa herra puhemies

en ole ollut koskaan lautamiehenä mutta aikamoisen määrän olen ehdottanut ja kun näitä ehdokkaita olen joutunut etsimään niin monesti tämä aikaisempi ikäraja on johtanut siihen että hakijoita ja halukkaita on aika vähän

toisaalta paikallisten olosuhteiden tuntemus ja pitkä elämänkokemus tuomioistuinkäytännössä ovat silloin tarpeen kun tuomarikunta vaihtuu nopeasti ja paikalliset olosuhteet ovat heille usein vieraita

arvoisa herra puhemies

tekesissä on oltu pitkään huolestuneita siitä että näillä huipputeknologian osa alueilla meidän suomalaisten jääminen syrjään on yhä useammin mahdollista

työeläkeyhtiöiden lainsäädäntö estää riskirahoituksen jolloin näissä alusluotoissa pitäisi olla käytännössä joku vastavakuus

kansainvälisen finanssikriisin vaikutuksesta syntynyt reaalitalouden kriisi ja siitä seuranneet työttömyyden nousu ja verotulojen menetys näkyvät kuitenkin julkisessa taloudessa pitkään

myös vieroksun vähän sitä että kahden lautamiehen järjestelmään mennään koska tämä paikallinen edustavuus kahdella henkilöllä on lähes mahdotonta tasapuolisesti hoitaa